kannattaa myös tehdä sellainen pieni gallup kiertue tuolla ihan ulkosalla niin varmasti meidän tuntoaistimme myös sitten välittyvät teillekin arvon hallitus

se on tärkeä asia mutta sitten toisaalta siihen se kiitos jää koska jos mietitään maahanmuuttajanaisia heidän kotoutumistaan heidän lastensa kotoutumista niin on äärimmäisen tärkeätä että lapset pääsevät päiväkotiin lapset pääsevät kouluun joten en tiedä millä tavalla esimerkiksi subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen tukee millään lailla myöskään maahanmuuttajanaisia

hallitusohjelmassa lukee että naiset ja miehet ovat tasa arvoisia

ymmärrän jos tämä on päämäärä ja tavoitetila mutta se ei voi olla teille nykytilanne jossa te koette että suomessa miehet ja naiset ovat tasa arvoisia koska näin ei ole

viime vuonna uusista eu maista monet pystyivät nostamaan kehitysyhteistyövaroja

kun te katsotte niitä uutispätkiä nepalista afganistanista huomattavasti muualta päin maailmaa niin he ovat ihmisiä

me puhumme ruoasta me puhumme koulutarvikkeista me puhumme puhtaasta juomavedestä ja tämä tuntuu kovin usein unohtuvan kun täällä puhutaan vain ja ainoastaan euroista

samalla kun viemme avun pois kohdemaista taivastelemme yhä täällä kiihtyvää pakolaistilannetta välimeren tilannetta ylipäänsä ilmastonmuutoksen aiheuttamia luonnonkatastrofeja

arvoisa puhemies

on siis väärin että me emme omalta osaltamme ole nyt tukemassa muita samalle kehityksen tielle joka jatkossa tukisi ennen kaikkea suomea myöskin taloudellisesta näkökulmasta

eli jos ei mietitä tätä tunteella ja sydämellä niin hyvä hallitus miettikää tätä edes järjellä

arvoisa puhemies

toki yritykset tekevät myös tärkeätä työtä ja yhä enemmän vastuullista työtä mutta täytyy muistaa että nämä järjestöt tekevät sitä työtä erittäin arkojen asioiden parissa

sen sijaan että me todella keskittyisimme kestävään yhteiskuntaan kestävään kehitykseen me keskitymme valitettavasti suomessa sanojen vääristelyyn lukujen vääristelyyn ja sanojen kaunisteluun ja toivon että vähintäänkin puhutaan täällä asioista niiden oikeilla nimillä

arvoisa puhemies

hallituksen budjetti on todellakin huolestuttavaa luettavaa ja siitä ollaan saatu ensimakua näiden päivien aikana

meidän vahvuutemme taustalla on kaikkien mahdollisuus kouluttautua korkealle oli tausta mikä tahansa ja olen varmasti itse yksi esimerkki siitä

näistä hallitus haluaa leikata vaikka nyt tarvittaisiin juuri päinvastaisia toimia

näillä varoilla on varmistettu että monelle suomalaiselle tärkeä luonto saadaan pidettyä monimuotoisena ja jokaisella on oikeus nauttia yhteisen luonnon erityislaatuisuudesta

luontopolitiikan on perustuttava kestävälle kehitykselle ja luonnon kunnioitukselle tai viemme lyhytnäköisyydellä tulevaisuuden kasvun mahdollisuuksia

hankkeita on rakennettu useita vuosia raportoinnin läpinäkyvyyttä parannettu ja apu saadaan perille juuri sinne missä ihmiset ovat heidän kylilleen heidän kouluilleen heidän yhteisöilleen

jos onnistuneet hankkeet ja suomen ulkopolitiikan pitkä linja eivät vakuuta meidän hallitusta peruuttamaan tai edes lieventämään kehitysavun leikkauksia katsokaa edes tämänhetkistä kansainvälistä tilannetta

katsokaa uutisia katsokaa sanomalehtiä katsokaa mitä maailmalla todella tapahtuu miten kärsivässä tilassa maailma on tällä hetkellä

kestävää demokratiaa ja yhteiskuntaa ei luoda hetkessä mutta pienessä hetkessä ja vaan muutamilla päätöksillä se voidaan romuttaa

suomen tukea tarvitaan osaksi sitä yhteistä työtä jolla luodaan maailmasta parempi ja turvallisempi paikka meille kaikille

on hienoa että täällä salissa on nostettu tänään myös hyvin vaiettu aihe ja se on naisiin kohdistuva väkivalta ja pari ja lähisuhdeväkivalta

on tärkeätä että turvakotien määrärahaa on lisätty mutta siihen on olemassa myös sopimus istanbulin sopimus joka velvoittaa suomea lisäämään

samanaikaisesti turvakodeille on tullut erilaisia vaatimuksia kuten ruokailua esteettömyyttä ja nämä kaikki vaativat myös sitä lisärahaa

toisaalta täytyy huomauttaa että samaan aikaan kun meillä on näitä jälkipalveluita turvakoti on sellainen niin meillä ei ole riittävän paljon ennalta ehkäiseviä palveluja näille perheille eikä missään nimessä näille uhreille

ei ole auttavia puhelimia ei ole sellaisia perhepalveluita joissa voidaan ennalta ehkäisevällä tavalla puuttua hyvinkin vaikeisiin aiheisiin ja näistähän hallitus on valitettavasti päinvastoin leikkaamassa

arvoisa puhemies

valtiovarainministeri stubb sanoi aikaisemmin tänään puheessaan että eniten meitä täällä näin huolestuttaa muutosvastarinta eniten huolestuttaa se että suomessa on vaikea viedä uudistuksia eteenpäin

minua huolestuttaa enemmän se että muutoksia ja politiikkaa viedään eteenpäin ideologisesti sekä selvästi liian nopealla vauhdilla

tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku totesi aikanaan presidenttimme kokoomuslainen paasikivi

suomi tarvitsee uskoa tulevaisuuteen ja investointeja työllisyyteen ei enempää pelon tai epämääräisen kriisitietoisuuden lietsontaa

nämä tuhannet irtisanomiset mitä meillä on edessä muun muassa korkeakouluissa ja hyvin etupainotteiset leikkaukset ovat olleet hyvin surullista katsottavaa

ykn pääsihteeri viimeviikkoisella vierailullaan kiitti meitä siitä työstä jota olemme tehneet yhdessä kestävien yhteiskuntien kestävien demokratioiden tukemiseksi ympäri maailmaa

he ovat tehneet todella hyvää työtä ja aidosti vieneet avun sinne missä sitä tarvitaan ja heille jotka sitä tarvitsevat kuten täällä monesti on tänäänkin esimerkiksi maahanmuuton yhteydessä painotettu

tavoitteiden saavuttamiseksi tullaan vaatimaan investointeja uusiin teknologioihin uuteen osaamiseen ja puhtaaseen energiaan

kestävän ympäristöpolitiikan selkäranka on myös pitää huolta yhteisestä luonnostamme joka on meille kaikille suomalaisille hyvin arvokas ja tärkeä

toivon että hallitus pysähtyy miettimään päätöstensä seurauksia

on totta että turvapaikanhakijat tarvitsevat myös toimintaa tällä hetkellä kun he ovat vastaanottokeskuksissa mutta kysyisin ministeriltä vielä tarkemmin mitä tämä vastikkeellinen työ tarkoittaa ja kuinka kauan se kestää

olemme tässä salissa keskustelleet hyvinkin merkittävästä ja tärkeästä asiasta ja kuten monesti ollaan sanottu tämä on historiallisesti karmaisevaa koska nyt tehdään jotain mitä suomalainen yhteiskunta ei ole aikaisemmin nähnyt

me istumme edustaja jarva samassa valiokunnassa olet tasan tarkkaan kuullut samat asiantuntijalausunnot kuin minäkin ja niistä asiantuntijalausunnoista juuri missään ei ole sanottu mitään positiivista päinvastoin ollaan käytetty sanoja karmaisevaa väärin surullista

ja oikeastaan kunnan osalta tiedetään varsin hyvin kuka kunnassa päättää siitä millä lapsella ja kenellä perheellä on minkälaiset mahdollisuudet kuinka paljon lapsi saa olla kunnan päivähoidossa

arvoisa puhemies

meillä on paljon lapsia jotka elävät perheissä joissa vanhemmat ovat esimerkiksi kielitaidottomia tai maahanmuuttajia

ymmärrän että tämä on monelle myös siellä päässä hyvin tuskainen päätös ja tuntuu että on tässä tilanteessa jo hyvin paljon ja arvostettavaa että ainakin myönnetään että tässä tehdään iso virhe

on varmaan helppoa sanoa että annamme kunnille vapautta kun tosiasia on se että asetamme kunnat hyvin epätasa arvoiseen asemaan

kunnat jotka valmiiksi kamppailevat kylläkin hyvin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa asetamme vieläkin vaikeampaan tilanteeseen ja sitä kautta myös lapset ja lapsiperheet erittäin epätasa arvoiseen asemaan

tosiaankin näiden maksujen tosin niitä on vuosia sitten korotettu se on ihan totta tämmöinen kertaluontoinen ja kertaheitolla tuplaaminen on täysin kohtuutonta

sitä käytiin jo viime viikolla täällä hyvin perusteellisesti

arvoisa puhemies

apteekkimaksujen poistaminen tosiaankin kahdelta yliopistolta helsingin yliopistolta sekä itä suomen yliopistolta yliopistoilta jotka ovat pärjänneet erittäin hyvin on ilman muuta poistamista opetuksesta ja tutkimuksesta ja on myös osana tätä massiivista leikkausta joka yliopistoihin on muutenkin jo kohdistunut

nämä apteekkimaksuthan eivät ole olleet mitään piilotukia vaan osa sitä vakinaista työtä mitä yliopistot ovat tarvinneet työnsä ja tutkimuksensa rahoittamiseen sekä sen parantamiseen että sen laadun kohentamiseen

meillähän sivistysvaliokunnassa omassa mietinnössä otettiin kyllä vakavasti kantaa siihen että tällä on ikäviä seurauksia mutta tässä vaiheessa ei riitä se että me puhumme ikävistä seurauksista koska käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi helsingin yliopistolle jo tällä hetkellä satoja irtisanomisia

se olisi ollut yksi vaihtoehto tälle mutta nyt päädyttiin kuitenkin vieläkin tähän ikävämpään vaihtoehtoon eli ne tosiaankin poistetaan kokonaan näiltä molemmilta yliopistoilta

se mikä tietenkin tekee tästä säästöstä hyvin valitettavan on se että tämä on osa kaikkea muutakin säästöä eli tämä ei ole se ainoa säästö mikä näitä kahta yliopistoa nyt kohtaa

kuten aikaisemmin sanoin yliopistot joutuvat näistä irtisanomisista päättämään he joutuvat ensi vuoden budjetistaan päättämään se joudutaan päättämään nyt jotta se toteutuu ensi vuoden puolella

vaikka päätökset tulisivatkin muissa asioissa myöhemmin niin leikkausten kohdalla ne aloitetaan jo etukäteen ja tässä kohtihan se on hyvin selvää ja valitettavaa

kannatan näitä edustaja myllerin tekemiä vastalause esityksiä